mallia voi kuitenkin ottaa myös muualta

esimerkiksi saksassa on niin sanottujen minitöiden avulla onnistuneesti lisätty nuorten työllisyyttä

miten hallitus aikoo kartoittaa tällaisia uusia malleja nuorten työllisyyden edistämiseksi

määrän sijaan pitäisi puhua koulutuksen laadusta ja nimenomaan suunnata akateemisille aloille joilla on työvoimapulaa

uusien aloituspaikkojen mahdollinen rahoitus on vielä täysin auki ja aloituspaikkojen lisääminen tapahtuisi pahimmassa tapauksessa opetuksen laadun kustannuksella

miten ministeri aikoo puuttua siihen että joillakin aloilla vain vajaa puolet opiskelijoista valmistuu

palatakseni tähän itse asiaan josta on kyse eli korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistamiseen

on hyvä huomata että ylioppilasikäluokkaan suhteutettuna korkeakoulujen aloituspaikkoja on noin puolitoistakertaisesti

eli nyt on nimenomaan kyse siitä että toiselta asteelta siirtymistä korkeakoulutukseen halutaan sujuvoittaa ja se on aivan oikea tavoite

korostan edelleenkin että meillä ei varmasti ole erimielisyyttä siitä että ammattikorkeakouluopiskelijat on saatava ythsn piiriin mutta aivan eri asia on mihin tarvitaan pakkojäsenyyttä opiskelijakuntiin

tämän lakiesityksen mukaan kaikki ammattikorkeakoulun opiskelijat jotka on otettu opiskelijoiksi tutkintoon johtavaan koulutukseen lukuun ottamatta tilauskoulutukseen osallistuvia opiskelijoita kuuluisivat jatkossa opiskelijakuntaan

arvoisa puhemies

vaikka oppimistulokset ovat meillä maailman kärkeä suomi on jäänyt pahasti jälkeen kouluviihtyvyydessä ja esimerkiksi kiusaaminen on vakava ongelma

olette ministeri gustafsson esittänyt kodin ja koulun yhteistyön lisäämistä ja kasvatuskeskustelun vahvistamista

millä tavoin varmistetaan että tärkeä kasvatuskeskustelu ja yhteys kotikasvatukseen käytännössä näkyy ja takaa työrauhan ja viihtyvyyden kouluissa

arvoisa puhemies

vanha laki todella kaipaa uudistusta ja päivitystä

valitettavasti koulutuksen näkökulma on unohtunut ministeri kiurun lakiesityksestä ja oikeastaan myös tästä edellisestä puheenvuorosta

arvoisa puhemies

on todellakin niin että liian nopea vetäytyminen afganistanista aiheuttaisi vain sen että kalliilla hinnalla saavutetut parannukset esimerkiksi naisten ja tyttöjen asemassa valuisivat hukkaan

esityksessä on lähinnä tyydytty muuttamaan päivähoidon käsite varhaiskasvatukseksi tärkein sisältö jää uudistuksesta puuttumaan

jos sinne nyt jäädään lisäajalle niin kuulimme että se kuten muutkin mahdolliset lisäkriisinhallintaoperaatiot vaatii lisäbudjetointia

laissa olisi pitänyt määritellä selkeämmin mikä on päivähoitoa ja mikä taas pedagogista varhaiskasvatusta

kysyisin hallitukselta

on tärkeää lujittaa laadukkaan varhaiskasvatuksen asemaa osana koulutus ja kasvatusketjuamme sekä painottaa pedagogisia palveluita ja rohkaista jokaista perhettä näiden pedagogisten palvelujen käyttöön

onko tarkoituksenmukaista että kriisinhallintaoperaatioiden rahoituksen liikkumavara säännönmukaisesti jatkuvasti on niin pieni että niitä rahoitetaan aina lisäbudjettien avulla

toivottavasti tämä määrittelyasia saadaan nyt eduskuntakäsittelyssä korjattua ja myös osaavan henkilöstön asema turvattua ja sen osaaminen turvattua

suomen väestö ikääntyy ja taloudellinen huoltosuhteemme heikkenee

täytyy vielä kiittää ja kannustaa opetusministeriä pitämään kiinni kunnianhimoisista tavoitteistaan vahvistaa ammattikorkeakouluja parantamalla niiden hallintoa ja johtamista sekä uudistamalla niiden rahoituksen

arvoisa puhemies

kysynkin ministeri rinteeltä

valtakunnallisesti ammattikorkeakouluihin otetaan nyt opiskelijoita jotka eivät valmistu ja nekin jotka valmistuvat eivät välttämättä työllisty

mihin toimenpiteisiin aiotte ryhtyä työperäisen maahanmuuton saatavuusharkinnan purkamiseksi jotta suomeen saataisiin enemmän sellaisia maahanmuuttajia joilla on realistiset edellytykset työllistyä täällä

hallitusohjelmassa on yksiselitteisesti sovittu että ylioppilastutkintoa ja ammatillisia tutkintoja kehitetään omina erillisinä tutkintoina

tästä hallitusohjelman selkeästä kirjauksesta huolimatta luonnoksessa koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaksi on menty hallitusohjelmaa pidemmälle

lopuksi vielä kysyisin ministeriltä lukiokoulutuksesta joka on aika ottaa koulutuspolitiikan keskeiseksi painopistealueeksi

te ministeri gustafsson olette useaan otteeseen kiertänyt tätä aihetta kuin kissa kuumaa puuroa

lupaatteko toisen asteen yhteistyölle selkeät tavoitteet niin että lukiot ja ammatilliset tutkinnot sisällöt ja rahoitus säilyvät selkeästi erillisinä

toivon että ministeri rinne vielä vastaa edelliseenkin kysymykseen mutta lisäksi on erinomaista että hallitus on lähtenyt purkamaan koulutusviennin esteitä esittämällä että mahdollistettaisiin lukukausimaksujen periminen eu ja eta maiden ulkopuolelta tulevilta opiskelijoilta

hevosalan toimintaedellytyksistä on hyvä kohta ei tulevaisuuden toiminnan edellytyksistä on hyvä puhua tässä yhteydessä laajemminkin

on koko hyvinvointiyhteiskuntamme näkökulmasta hyödyllistä kannustaa näitä koulutettuja osaajia jäämään valmistumisen jälkeen suomeen töihin ja ulkomaalaisten opiskelijoiden lukukausimaksuihin olisikin tarkoituksenmukaista liittää verovähennysoikeus jolloin suomeen valmistumisensa jälkeen töihin jäävä voisi vähentää myöhemmin verotuksessaan maksamansa lukukausimaksut

hevosalaa kannattaa yhteiskunnan näkökulmasta tukea ja mahdollistaa monestakin syystä jotka voisi oikeastaan kiteyttää kolmeen asiaan

kun puhutaan eun yhteisestä puolustus ja turvallisuuspolitiikasta ja turvatakuista on huomattava mitä ne merkitsevät ja toisaalta mitä ne eivät merkitse

ensinnäkin ala elinkeinona työllistää välittömästi suoraan ja välillisesti suuren määrän ihmisiä ja näinä aikoina on poikkeuksellista se että alalla toimivat yrittäjät joita olin itse asiassa viime perjantaina valtakunnallisilla hevosyrittäjäpäivillä tapaamassa kokevat alan kasvunäkymät positiivisempana kuin monella muualla alalla

suomelle läntinen yhteistyö on hyväksi ja erittäin tärkeää

eun yhteinen politiikka ja turvatakuut velvoittavat mutta eu ei ole puolustusliitto eikä siitä ole sellaista tulossakaan

olisiko tällainen kannustin mahdollista verovähennyksen muodossa liittää hallituksen esitykseen ulkomaalaisten opiskelijoiden lukukausimaksuista

arvoisa puhemies

turvallisuuspoliittisten päätösten ja keskustelun tärkein tavoite on aina suomen turvallisuuden vahvistaminen omasta kansallisen etumme näkökulmasta

onko selvitetty kahden rinnakkaisen tutkinnon hyötyjä suhteessa kustannuksiin ja pidempään opiskeluaikaan

toivottavaa on että perjantaina julkaistu nato arvio käynnistää laajamittaisen faktoihin perustuvan keskustelun sotilaallisen liittoutumisen ja liittoutumattomuuden vaikutuksista suomen turvallisuuteen

hevosten kanssa toimivien ihmisten on todettu voivan keskimääräistä paremmin ja hevoset liikuttavat tavalla tai toisella lähes miljoonaa suomalaista

entä onko ministerillä olemassa tutkimustietoa kahden rinnakkaisesti suoritetun tutkinnon läpäisyasteesta tai hyödyllisyydestä jatko opintojen ja työelämän näkökulmasta

se on jääkiekon jälkeen merkittävin penkkiurheilulaji ja toisaalta suosituin tyttöjen harrastus

tähän kansanterveydelliseen näkökulmaan liittyy kolmas asia eli se että talleilla tehdään merkittävää nuorisotyötä ja tästäkin syystä ratsastuskoulujen toimintaedellytykset kannattaa turvata

kuitenkin nyt monet perinteikkäät tallit ja ratsastuskoulut miksei myös ravipuolella ovat joutuneet ahtaalle toiminnassaan kiristyvän byrokratian ja vaatimusten takia

tässä suhteessa kannattaakin katsoa näitä säädöksiä niin että ne ovat ihmisten ja eläinten hyvinvoinnin kannalta oikeassa asennossa mutta ei mene liiallisuuksiin niin että ne pahimmassa tapauksessa uhkaavat kokonaan yritystoiminnan jatkuvuutta

nyt jo tiedetään että suurten kaupunkien alueilla ratsastusharrastuksen kustannukset uhkaavat nousta kalliiksi ja etäisyydet nuorille kulkea uhkaavat tulla pitkiksi koska nämä perinteikkäät ratsastuskoulut joutuvat ahtaalle

on tärkeää että kuntalaisille on tarjolla laadukkaita oikea aikaisia ja ennalta ehkäiseviä sosiaalipalveluita

tämä koskee kymmeniä ellei satoja halleja ympäri suomea ja uhkaa jopa kokonaan ratsastuskoulujen ja niiden yrittäjien jatkomahdollisuuksia

on myös tärkeää että julkinen talous on kestävällä pohjalla ja kunnat pystyvät selviytymään velvoitteistaan jotta emme jätä kohtuutonta velkataakkaa tulevien sukupolvien maksettavaksi

toivoisinkin että ministeriöt eivät nyt vain pallottele tätä maneesiasiaa toisilleen vaan että siihen oikeasti saataisiin ratkaisuja niin että maneesit saadaan korjattua ja harrastusmahdollisuudet kohtuullisilla etäisyyksillä ja kohtuullisilla kustannuksilla turvattua

on kuitenkin syytä olla huolissaan siitä miten kunnat rahoittavat palvelut tilanteessa jossa kuntien tehtäviä pitäisi ja on luvattu karsia

arvoisa puhemies

hevostalouden näkökulmasta raviurheilu elinkeinona on tietysti merkittävä työpaikkojen näkökulmasta ja siihen puoleen pitää satsata

nyt kuitenkin kun oli puhetta maneeseista ja siitä mikä on keskeinen iso kysymys ratsastuspuolella tällä hetkellä mitä tulee rakennussäädöksiin joihin edustaja heinonen viittasi niin säädöksiä on tietysti noudatettava

niitä ei voida katsoa läpi sormien turvallisuus ennen kaikkea

kuitenkin on niin että äskeisessä puheenvuorossani nostin esille joitakin niitä pointteja joiden vuoksi ratsastusta ja hevosurheilua hevosalaa yleensäkin kannattaa yhteiskunnan näkökulmasta mahdollistaa

mahdollistaa kannattaa myös hevosharrastusta kohtuullisilla etäisyyksillä ja kustannuksilla ja nyt olisikin hyvä paikka yhteiskunnan näkökulmasta hakea keinoja tukea vaan näitä tiukentuneita maneesien korjaus

musta vai osallistua näihin korjauskustannuksiin niin että meillä eivät yrittäjät hevosyrittäjät joudu toimintaansa lopettamaan sen takia että maneesien säädökset nyt tiukentuvat

lisäksi

samalla olisi hyvä mahdollisuus jos tämmöisiä tukimuotoja löytyisi ja pystyttäisiin mahdollistamaan harrastusta tuoda hevosharrastuksen mahdollistamista ja tukemista yhteiskunnan näkökulmasta samalle viivalle muiden lajien kanssa esimerkiksi jääkiekon tai jalkapallon joiden liikuntapaikkarakentamista tuetaan huomattavasti enemmän

onko suomen etu pysytellä naton ulkopuolella eikö jäsenyys vahvistaisi turvallisuuttamme

tässä on myös sellainen näkökulma että ylipäätään yhteiskunta tukee harrastusmuotoja joita pojat suosivat merkittävästi enemmän kuin tyttöjen suosimia harrastuksia joissa ratsastus on

joskus tuhoon päättynyt

arvoisa puhemies

jotkut täällä tahtovat nähdä sotaretoriikkaa

sellaista en tunnista

sotaretoriikan maalailijat kuitenkin unohtavat sen tosiasian että kun haluamme rauhaa niin meidän on varauduttava puolustamaan niin uskottavasti että kenenkään ei yksinkertaisesti kannata suomea uhata tai suomeen hyökätä

tältä kannalta maailman vahvimman puolustusliiton turvatakuut olisivat merkittävä lisä omaan kansalliseen puolustukseemme kuten asiantuntijoiden nato arviostakin ilmenee

turvallisuuspoliittisten päätösten tärkein tavoite on aina suomen oman turvallisuuden vahvistaminen

meidän omasta uskottavasta puolustuksesta on joka tapauksessa huolehdittava ja yksin ei kannata jättäytyä

arvoisa puhemies

uudistuksella vahvistetaan ammattikorkeakoulujen edellytyksiä vastata nykyistä itsenäisemmin ja joustavammin työelämän ja muun yhteiskunnan muuttuviin kehittämistarpeisiin laadukkaalla opetuksella ja kehitystyöllä

ammattikorkeakoulujen rahoitus ja säädösohjausta uudistettiin tämän vuoden alussa vauhdittamaan ammattikorkeakoulujen rakenteellista uudistamista ja toiminnan laadun ja vaikuttavuuden parantamista

rahoitus uudistettiin tukemaan nykyistä paremmin koulutuksen tavoitteita kuten opetuksen ja tutkimuksen laadun parantamista

uusien toimilupien myöntämisessä korostuivat koulutustarpeen lisäksi toiminnan laatuun vaikuttavuuteen ja tehokkuuteen liittyvät näkökohdat

nykyistä toimipisteverkkoa on koottava riittävän laajoiksi ja laadukkaiksi ja innovatiivisiksi osaamisympäristöiksi

nyt uudistuksen toisessa vaiheessa vastuu ammattikorkeakoulujen perusrahoituksesta siirretään kokonaan valtiolle ja ammattikorkeakouluista tehdään itsenäisiä oikeushenkilöitä

arvoisa puhemies

rahoitus ei voi perustua vain aloituspaikkoihin vaan nyt on katsottava opetuksen laatua ja opintojen läpäisyastetta eli valmistumista entistä tarkemmin myös laadullisesta näkökulmasta

ammattikorkeakouluverkkoa on tarkasteltava ja kehitettävä ensisijaisesti koulutuspolitiikan tasavertaisten opiskelumahdollisuuksien ja työelämän tarpeen näkökulmasta ei ensisijaisesti aluepoliittisena välineenä

aloituspaikat on niin ikään suhteutettava tulevaisuuden työelämän tarpeisiin ja osaamistarpeisiin yhä paremmin niin että opiskelijoiden oi keus koulutusta vastaaviin tehtäviin voi valmistumisen jälkeen toteutua eikä nuoria kouluteta suoraan kortistoon

ammattikorkeakouluille on luotava hyvät mahdollisuudet reagoida työelämässä tapahtuviin muutoksiin ja ammattikorkeakoulujen toiminnassa on painotettava aktiivista ja toimivaa yhteyttä elinkeinoelämään ja yritystoimintaan

suomen korkeakoululaitos muodostuu jatkossakin yliopistoista ja ammattikorkeakouluista joilla kummallakin on omat toisiaan täydentävät tehtävänsä ja profiilinsa

käytännön yhteistyöstä tietysti kannattaa ottaa hyöty irti mutta samaan aikaan duaalimallista on pidettävä jatkossakin kiinni

äskeisessä debatissa tuntui vielä jääneen ainakin joillekin keskustan kansanedustajille epäselväksi se että todellakin vielä jatkotarkastelussa kannattaa kiinnittää huomio siihen tarvitaanko nyt muuttuneessa tilanteessa ollenkaan ammattikorkeakoulujen opiskelijakuntien pakkojäsenyyttä koska se ei millään tavalla ole edellytys sille sinänsä erittäin kannatettavalle ja hyvälle uudistukselle jolla saatettaisiin ammattikorkeakouluopiskelijat samalle viivalle terveydenhuollon osalta kuin nyt ovat yliopisto opiskelijat vaan tämä voidaan tosiaan toteuttaa ilman pakkojäsenyyttä opiskelijakuntiin

itse näen että pakkojäsenyys rikkoo jokaiselle kuuluvaa oikeutta olla kuulumatta yhdistykseen mikä on nimenomaisesti turvattu perusoikeutena perustuslaissa ja tähän on perustuslakivaliokunnaltakin aikaisempia kantoja aikaisemmilta vuosilta

täällä myös yhdistettiin ammattikorkeakouluopiskelijoiden asema tässä asiassa vahvasti ylioppilaskuntiin kuuluviin yliopisto opiskelijoihin mutta aikaisemmin ainakin perustuslakivaliokunta on todennut ettei opiskelijakunta muodosta ylioppilaskuntaan rinnastettavaa perinteistä osaa ammattikorkeakoulusta eikä ole ainakaan terveydenhuollon osalta löydettävissä perusteita että muodostaisi jatkossakaan ylioppilaskuntaan rinnastettavaa perinteistä osaa ammattikorkeakoulusta

näillä perusteilla se että nyt täällä perustellaan pakkojäsenyyttä opiskelijaterveydenhuollon järjestämisellä on kyllä osittain sumutusta

ammattikorkeakoulu uudistus on tarpeellinen ja sitä on katsottava erityisesti koulutuksen laadun ja koulutusta vastaavan työn saamisen näkökulmasta ja nimenomaan koulutuspoliittisena ei niinkään aluepoliittisena kysymyksenä

mutta nyt kuitenkaan meillä eri alueilla ammattikorkeakouluihin ei välttämättä riitä opiskelijoita ja tämä uudistus aiheuttaa huolta siellä

kun kuitenkin on niin että maailmalla on kovasti kysyntää koulutukselle ja suomella on vahva brändi koulutusmaana meillä löytyy osaamista ja meidän ammattikorkeakouluilla olisi halua myydä tätä koulutusosaamista maailman koulutusmarkkinoille ja kun me kerran mielestämme koulutamme maailman parhaita sairaanhoitajia niin näkisikö opetusministeri että ammattikorkeakouluille olisi mahdollista antaa nykyistä paremmat valmiudet vastata tähän maailmalla olevaan koulutuskysyntään ja mahdollisesti kehittää tästä koulutuksesta suomelle uusi vientiala

varusmiesten sosioekonomista asemaa on pyritty parantamaan myös tällä vaalikaudella kun kotimatkat muuttuivat maksuttomiksi

rahat tähän löydettiin puolustusvoimien toimintamenoista

lisäksi on huomattava että kotouttamisrahan palauttaminen todennäköisesti tarkoittaisi myös sitä että jouduttaisiin vastaava raha luomaan myös siviilipalvelusmiehille

arvoisa rouva puhemies

tämä aivan ymmärrettävästi huolestuttaa suomalaisia

kun haluamme rauhaa on oma uskottava puolustus aivan olennainen osa suomen turvaamista

kysyn puolustusministeriltä

toteutuuko hallitusohjelman henki nyt varmasti niin että puolustusvoimille turvataan määrärahat sekä materiaalihankintoihin että toimintamenoihin

toiseksi

kysyisin ministerin näkymää ja näkemystä siihen miten tämä hanke tulevaisuudessa olisi rahoitettavissa

arvoisa puhemies

tilanne ei ole toistaiseksi uusiutunut ja harjoitettu politiikka mukaan lukien eurokriisin hoitopolitiikka on estänyt uudet kriisit huomattavasti pienemmillä kustannuksilla

oppositiolle on syytä todeta että kun tällä määrätietoisella politiikalla on tähän asti estetty se että miljardiluokan riskit toteutuvat niin miksi nyt tulisi heittää hanskat tiskiin ja vaihtaa junaa vauhdissa

meidät on valittu päättämään ja kantamaan vastuuta tekemään viisaita ratkaisuja suomen ja suomalaisten hyväksi ja tämä luottamus on lunastettava

nyt todella etsitään keinot talouden tasapainottamiseksi ja suomen luottoluokituksen pitämiseksi korkealla tasolla eihän kukaan vastuullinen päättäjä voi antaa suomen kulkea kreikan tietä

kun talous on terveellä pohjalla ja ihmisillä työpaikkoja meillä on varaa sekä huolehtia heikommassa asemassa olevista että rakentaa uudistuvaa tulevaisuuden suomea lukuisten hallitusohjelman kirjausten mukaisesti

hallitusohjelmaan kirjattu niin sanottu talouden perälautakirjaus varmistaa sen että tehtyjen sopeutustoimien riittävyyttä tarkastellaan vuosittain ja tarvittaessa ryhdytään lisätoimenpiteisiin jotka varmistavat valtiontalouden tasapainotuksen jatkumisen

siksi työntekoon ja yrittämiseen kannustavia elementtejä on vaalittava ja myös kannustavuutta parannettava taloudellisesti vaikeinakin aikoina